kyllähän siis yritysten käyttäytymistä ohjaa myöskin se julkisuus ja minun mielestäni on äärimmäisen tärkeä asia että nämä asiat nostetaan julkisuuteen

arvoisa puhemies

taistelujoukkojen poistuessa sieltä ja tämä rs operaatio tulee keskittymään kouluttamiseen ja avustamiseen niin arvoisat ministerit pelkään sitä että se maa ajautuu takaisin anarkiaan koska selonteonkin mukaan viime aikoina iskut ovat keskittyneet erityisesti paikallisiin turvallisuusviranomaisiin

toivon tietenkin että torjuntaohjelma myöskin seuraavalla hallituskaudella jatkuu mutta se nyt jää sitten nähtäväksi

totean vielä sen että tämän valmistelu on ollut sillä tavalla erinomaista että liittyen tähän kokonaisarviointiin siitä kuljettajan kunnosta näkö kuulo ja myöskin sitten tämä että pystyy auttamaan matkustajia täällä on tullut hyviä huomioita näistä erityisryhmistä joita myöskin pitää pystyä auttamaan

kyllähän se näin on että tämä resurssiasia pitää minun mielestäni jo pelkästään tämän hyvin aloitetun ja toimivan harmaan talouden torjuntaohjelman takia hoitaa

erityisesti tuolla kaksoisraiteella on erinomaisen suuri merkitys kaakkoissuomalaiselle teollisuudelle että ne tavarat saadaan mahdollisimman nopsaan sinne ja myöskin sitten asiakkaalle mahdollisimman nopsaan sieltä ja jatkojalostettuina pois

miten todennäköisenä pidätte sitä että tosiaan se koko maa ajautuu uudelleen kaaokseen ja varsinkin poikalasten ainoana leikkikaluna ovat rynnäkkökiväärin liikkuvat osat kauas tulevaisuuteen

jotta saadaan konnat kiinni myöskin sillä saralla sen resurssit pitää kyllä ehdottomasti turvata konstilla tai toisella

näistä kyllä kuuluu kiittää

se vaatimustaso on kova jos nämä kaikki pystytään toteuttamaan mutta ei se varmaan niin ole että kaikkien kuskien pitää pystyä tekemään ihan kaikkea

sitten erityisesti omalta kohdaltani olen huomannut sen minkä edustaja jurva täällä nosti esille eli kuljettajien ammattitaidossa kielitaito ja paikallistuntemus eivät ole mitään huippuluokkaa etenkään täällä helsingissä

yhteen asiaan kertomuksessa tai valiokunnan mietinnössä haluan kiinnittää huomiota ja se on se että siinä vaalimainoksessa kuuluu olla se maksajan nimi

tämä on tietenkin pötypuhetta

minulla ei itselläni ole ollut sen asian kanssa minkäännäköisiä ongelmia ja tätä tarkoitan tällä että kun puhuu rehellisesti ja ilmoittaa asiat niin se ei ole ongelma

muun muassa tänä päivänä täällä on kuultu lukuisia puheenvuoroja siitä millä tavalla hallitus yrittää tässä erittäin sumuisessa talouden tilanteessa niitä vähiä liikkumavaravaroja joita tällä hetkellä on olemassa panostaa

haluan vielä kerran korostaa sitä että selviä merkkejä myöskin on siitä että tämä pikavippikuvio on mahdollisesti menossa maan alle silloin jos totaalikielto tulee

se on se että ulkomaalaiselle suomessa asuvalle ilman kotikuntaa olevalle henkilölle tulee tämän muutoksen mukana mahdollisuus liittyä kirkkoon

mutta minä kiinnitän itse asiassa huomion siihen että nyt kun tulee tämä parlamentaarinen työryhmä hyvä juttu että se lähtee toimimaan niin kun tämän äsken mainitun rajoituksen toimivuudesta on tullut ristiriitaista palautetta eikä sen toteutumista ole voitu valvoa niin nimenomaan tämä mikä tämä valvontaorganisaatio on on todennäköisesti semmoinen kirppusirkus vahdittavaksi että siitä ei varmaan mitään lopullista totuutta löydy

arvoisa puhemies

harmaan talouden torjunta on tämän hallituksen hallitusohjelmassa korkealla prioriteetilla mukana ja hyvä niin sillä tämä harmaa talous tai jopa musta talous on yhteiskunnan syöpä joka pitää juuria pois nakertamasta hyvinvointivaltiomme perustaa

totta kai tätä pitää seurata

pitää kansalaisia valistaa ja nimenomaan sitten kouluissa myöskin tätä asiaa viedä eteenpäin kertoa siitä mistä on kysymys jnp

arvoisa puhemies

moneen kertaan on todettu että tasavallan presidentin palkkionalennusele oli erinomainen ja sitä on kilvan täällä kehuttu

keskityn omassa puheenvuorossani lähinnä tähän täytäntöönpanoon ja seurantaan perustuen siihen että tämähän ei ollut kuten valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan totesi valiokunnalle mikään niin sanottu helppo rasti ja asioita joutui miettimään monelta suunnalta

tämä mainonta jota tuolla tienvarsilla on

harmaan talouden torjunnassa eräs merkittävä osa alue on viranomaisten oikeus saada tietoja ja lisäksi määritellä ne viranomaiset tahot tai laitokset yhteisöt ja yksityishenkilöt silloin kun he käyttävät julkista valtaa

totta kai autetaan kotoutumista mutta se antaa myöskin turvallisuutta yhdellä tavalla maahanmuuttajalle ja kaiken kaikkiaan tämä integroituminen yhteiskuntaan tapahtuu sitten varmaan paremmin tätä myöten

mutta tämä kokonaisarviointi kaiken kaikkiaan siitä laajennetusta lääkärintarkastuksesta ja muusta on hyvä juttu joten taidanpa tästä kohta lähteä taksilla ajelemaan

eri kaupungit ja kunnat ovat osittain myöskin tapauskohtaisesti kieltäneet pikavippien mainonnan

samoin saattaa tulla se ja tuleekin varmaan että jos kaikkien ehdolla olevien tiedot julkistetaan niin kun niitä on niin paljon kaikilla puolueilla on paljon ehdokkaita niin miten se valvonta sitten onnistuu koska ei minun mielestäni kannata säätää sellaisia asetuksia lakeja tai yleensä sääntöjä joita ei pystytä valvomaan

edustaja sasille kyllä totean tässä kohtaa niin että työmarkkinoiden nollaratkaisu jota äsken peräänkuulutettiin on minun mielestäni turmion tie koska se vie kotimaisen kulutuksen alas

hallituksen esitys lakimuutoksesta joka koskee harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamista edellä mainituilta osin on erittäin kannatettava

totean kuitenkin että tämä kevennetty menettely joka tämän lain sisällä on on minun mielestäni hyvä ja toivottavasti se myöskin toimii

sehän on aika mielenkiintoista että pahimmat ovat suurin piirtein sanasta sanaan näin että kuluta nyt maksa joskus

kun tällä hetkellä se talouskasvu ei vielä ole tulossa pelastamaan asiaa niin se on turmion tie suomelle ja suomalaisille

tällä lainkohdan muutoksella ei toki asiaa ratkaista kokonaan mutta omalta osaltaan se on edesauttamassa ilmiöselvitysten tekemisen kautta sitä että väärintekijät saadaan tuomiolle ja näitten ilmiöselvitysten tekeminen on viranomaisten jatkotoimia varten erittäin tärkeä

kyllähän tähän heikkohermoinen kansalainen sortuu valitettavasti tuhansia kymmeniätuhansia ihmisiä on sortunut eli tämä on monitahoinen asia ja jos me emme saa tätä yhteiskunnan haltuun niin tämä menee maan alle

tämän talousarvion tarkastelu tai täydentäminen on lähes tekninen suoritus vaikka yhtä ja toista monenmoista hyvää asiaa sinne löytyikin ja kun sitten samassa yhteydessä kuuntelee oppositiota niin on vähän niin kuin tulipalon sammutus että sammuihan se mutta väärin sammutettu

arvoisa puhemies

edustaja turunen otti sinällään tärkeän asian esille että mistä pienet ja keskisuuret yritykset saavat rahoitusta ja siinä yhteydessä pankkiverosta loihe lausumaan

edustaja wallinheimo puuttui oivallisesti siihen minkälaisia tuomioita harmaasta taloudesta tänä päivänä annetaan

edustaja zyskowiczin kanssa meillä on ideologinen ero se on täysin selvä juttu

minun mielestäni se on tietenkin kannatettava asia koska uusiutuvilla energioilla tuotettua kaasua tullaan joka tapauksessa tulevaisuudessa käyttämään enemmän

no yhtä kaikki

itse tarkastelen ihan yhtä yksityiskohtaa eli lautakunnan miljoonan euron lisäystä

kuuntelin mielelläni pääministerin vastausta siihen luodaanko suomeen halpatyöpaikkoja ja vastaus oli ei ja se on oikea tie

totta kai se energian todellinen kulutus pitää ilmoittaa mutta kuten täällä jo todettiin niin sehän ei ole sen talon rakenteen mukainen vaan esimerkiksi sen montako ihmistä siellä nyt sitten sattuu asumaan

arvoisa puhemies

toki tämä koskee suomessa sitten vain etelä suomea koska ei maakaasuverkostoa taida tuolla lahden yläpuolella juurikaan olla eikä siellä olekaan sitä niin että sillä tavallahan tämä kohtelee vähän eri tavalla eri ihmisiä

minun mielestäni pankkisektorilla on varaa maksaa tämä pieni vero ilman että se menee sinne niitten yritysten marginaaleihin ja henkilörahoituksiin

yksi keino saada ihmisiä enemmän työmarkkinoille on se että eläköitymisikä nousee

neuvoteltavissa oleva vapaakauppasopimus on onnistuessaan pienelle vientivetoiselle suomelle todella erinomainen asia kuten ministerikin ja moni muu täällä on todennut

me tarvitsemme kasvuyrityksiä

suurempana ongelmana näen ehkä sen että meiltä puuttuu instrumentti sinällään tänne kasvuyrityksiä tukevaan just siihen vaiheeseen kun tuotteet on saatu valmiiksi ja pitäisi esimerkiksi mennä ulkomaille

ja kyllähän se niin on että jos ansiotaso tipahtaa puoleen miinus vielä verot siitä niin kyllä sieltä työttömyyspäivärahan nauttimisesta mahdollisimman äkkiä halutaan takaisin töihin ja vielä kokoaikaiseen työhön sellaiseen työhön jolla voi elättää itsensä ja perheensä

tämä investointisuojasopimus on yksi sellainen ja nimenomaan tämä välimiesoikeuksien käyttö

ihan lyhyesti

kyllä minä toivon että jos ja kun täällä valtion puolella saadaan asiat kuntoon paremmalle tolalle kuin nyt niin tämä esimerkki myöskin vaikuttaa sinne kuntiin

eihän ajatus kansallisvaltiosta tämmöisenä välimiesoikeuden osapuolena ylikansallisen yrityksen haastavana kapean liikemiesjuristiporukan joita herra paratkoon maailmassa riittää ja joista osa on erikoistunut jo pelkästään tähän armoilla tietenkään herätä luottamusta sopimukselle kaavailtuun riidanratkaisumenettelyyn

tämän kertomuksen rakennetta on tosiaan muutettu siten että siinä tuodaan aiempaa huomattavastikin selkeämmin esille suomen pankin riskit sekä pankkivaltuuston rooli ja sen tietenkin kertomusvuonna käsittelemät laajemmat asiakokonaisuudet

me teemme paremmin kuin kukaan muu niitä uusia töitä mitä luodaan uusille toimialoille siis aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja uusille toimialoille

siinä asiassa on kannattaa tutkia erinomaisen tarkkaan

lautakunnan tehtävänähän on käsitellä valituksia päätöksistä jotka koskevat lähinnä perustoimeentuloturvaa antavia tulonsiirtoja ja etuja kuten esimerkiksi kansaneläkelain vammaistukilain ja sairausvakuutuslain mukaisia asioita

arvoisa puhemies

eihän tässä nyt puolessa vuodessa keretä ihmeitä tälle asialle tekemään

tähän kertomukseen on myös sisällytetty se talousvaliokunnan edellisessä mietinnössään edellyttämällä tavalla laadittu selostus näitten finanssimarkkinoiden kannalta keskeisten eu elinten toiminnasta

sieltä löytyy apu

juuri näitten käsiteltävien asioiden luonteen vuoksi onkin erityisen tärkeää että valitukset kyetään ratkaisemaan joutuisasti ja asianmukaisesti kuitenkin niin että jokaista tapausta kohdellaan sen erityisolosuhteet huomioon ottaen

valiokunta yksimielisesti kuten pekkarinen äsken totesi pitää uudistunutta kertomusta selkeänä ja kattavanakin kuvauksena sekä suomen pankin että finanssivalvonnan toiminnasta ja toimintaympäristöstä

kokemukset näitten teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden kahdenvälisistä investointisuojajärjestelyistä eivät liioin rohkaise isojen investointien kohtalon luovuttamiseen ylikansallisen asianajobisneksen käsiin

käsittelyaikojen lyhentämisestä ei siis saa tulla itseisarvo johon vedoten muutoksenhakulautakunta voisi toimia kumileimasimen tavoin unohtaen että ihmisiä on kohdeltava yksilöinä

kun meidän turvetuotanto saadaan joihinkin järkeviin rajoihin ja vapo on lähtenyt sille tielle että he myöskin asettavat itselleen toiminnalleen tosi tiukat rajat se pitää saada kuntoon mutta tämänhetkiseen kivihiilenkäyttöön suurimmat syyt ovat lupasuma sekä sateinen kesä

valtioneuvoston tavoitteena on edistää ja ihan oikein sopimuksella kestävää taloudellista kasvua ja työllisyyttä tukevia kansainvälisiä investointeja

on ihan oikein että siihen on kiinnitetty näin paljon huomiota koska tämä suomen pankin vuosikertomus ja finanssivalvonnan toimintakertomus valmistuivat jo helmimaaliskuussa

valta kun valtakunnallisen informaation ja helppokäyttöisten työkalujen ja palvelujen edistämiseen sekä lain valvontaan on osoitettava riittävät resurssit joista myöskin kuulemisen yhteydessä keskusteltiin paljon millä tavalla nämä resurssit sitten turvataan tässä taloudellisessa tilanteessa

myös apulaisoikeuskansleri mikko puumalainen on huomauttanut että muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat eivät vieläkään ole kohtuullisia eivätkä näin ollen perustuslain mukaisia

kyllähän se niin on että tämän pankkivaltuuston kertomus tulisi saada eduskunnan käsiteltäväksi jo keväällä siten että käsittely ehditään viemään vielä kevätistuntokauden kuluessa läpi

mutta niitten osalta sopimus ei kuitenkaan saa estää jäsenvaltioiden oikeutta kehittää syrjimättömästi esimerkiksi terveydenhuoltoa kuluttajansuojaa työntekijöiden suojelua tai ympäristönsuojelua

kuten edustaja korhonen totesi valiokunta edellyttää että tämän lain täytäntöönpanoa ympäristöministeriö seuraa ja myöskin äsken kuvaamieni energiatodistusten hintatason määräytymistä siellä markkinoilla seurataan sekä niiden kohtuullisuutta saatavaan hyötyyn nähden ja annetaan valiokunnalle selvitys tilanteesta sopivan ajan kuluessa lain voimaantulosta

tällaiset pitkät käsittelyajat kuitenkin murtavat tätä oikeusvaltion keskeisintä periaatetta pala palalta kunnes se on lopulta enää kuollut kirjain koristamassa perustuslakimme rivejä

mutta sopimus ei ole vielä tällä hetkellä valmis joten jäädään odottamaan ja tätä avoimuutta jota monta kertaa on peräänkuulutettu minä myöskin peräänkuulutan

vaikka kansalaista olisikin kohdeltu viranomaisen taholta väärin ja valittaminen olisi mahdollista valitusta ei silti ehkä tehdä koska prosessissa kestää yli vuoden joskus jopa kaksi

tämä lakiesitys kun se tulee voimaan on yksi niistä keinoista joilla tämä oma armas isänmaamme hoitaa maata puolustaneita henkilöitä ja toimii sen eteen että he saavat elämänsä ehtoossa parhaan mahdollisen hoidon ja hoivan

erityisesti silloin pitää katsoa näitä mahdollisuuksia tarkastella näitä pientaloja koskevia käytäntöjä

energiatodistusten antajien ammattitaidon osalta valiokunta korostaa että seurannalla on varmistuttava myös todistusten laatijoiden pätevyydestä sekä erityisesti riippumattomuudesta niiden todistusten korkealaatuisuudesta ja hintatason kohtuullisuudesta

kyllä tässä kohdassa on ihan oikein että tätä tietosuojaturvaa tältä osin ei murreta vaan siinä annetaan kelalle kela lupaa kelluu pohjoiseen halkovalla lupa ja että se tällä tavalla seljätettiin ja järjen ääni voitti

tässä on puhuttu suureen ääneen euroopan unionista eroamisesta

tämän prosessin aikana kun talousvaliokunnassa asiaa käsiteltiin on valitettavasti tullut muutamia sellaisia vastaan jotka vastustavat näitä pikavippejä koskevia kiristyksiä

ainoa kauneuspilkkuvirhe mielestäni tässä on nimenomaan se mihin edustaja virtanen myöskin viittasi että nämä ovat määräaikaisia virkoja

jos suomi eräänä päivänä joutuu eroamaan eusta niin voin varmasti vakuuttaa kaikille että sitä ennen on tapahtunut ihan oikeasti niin paljon ikäviä asioita että varmaan kaikkein pienin asia on se lukeeko meidän perustuslaissa että suomi on euroopan unionin jäsen

se on tuolla poliisin veroviranomaisten ynnä muitten organisaatioitten kiusana ja muun muassa tämä harmaan talouden torjunta on vaikeutunut sen kautta kun niitä tietoja ei ole vaihdettu

sellainen on ollut lähinnä näitä pikavippifirmoja edustava pienlainayhdistys ja heidän viestinsähän oli sillä tavalla yksinkertainen että tämä rajoittaa elinkeinovapautta eikä vippien myöntäminen aiheuta sosiaalisia ongelmia

sillä saadaan kaksi kärpästä niin sanotusti yhdellä iskulla ja se hintakin sitten asettuu ehkä joihinkin järkeviin uomiin

olemme varmasti kaikki sitä mieltä että resurssien puute ei saa olla este kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvan toteutumiselle

mutta tarkkaa seurantaa tämä kaiken kaikkiaan tarvitsee ja hyvä on että valiokunta tulee säännöllisin väliajoin sitten selvityksen tämän lain toimivuudesta saamaan

tämä on siis ennen kaikkea myös oikeudenmukaisuuskysymys mutta samalla on kyse myös perustuslaista ja sen noudattamisesta